kaksi esimerkkiä

sitä ei ollut ollenkaan

ensinnäkin jos ajatellaan että äiti on katri oinas nimeltään isä on teuvo oinas panuma nimeltään niin heidän yhteinen tyttärensä virpi on nykyisinkin virpi oinas panuma ei mitään muutosta

silloin se merkitsee sitä että tämmöisillä pandemiamahdollisuuksilla on tehokkuus aivan kokonaan toisenlaista luokkaa kuin tässä viime aikoina on ollut

minkä ihmeen takia

arvoisa puhemies

minä en ymmärrä tätä

arvoisa puhemies

akaan penttilä tässä juuri totesi

vaikka kuinka haluan hallituspuolueen kansanedustajana ymmärtää niin minä en tätä vaikenemisen politiikkaa ymmärrä ollenkaan että niistä olennaisista rakenteellisista syistä vaietaan

maatalous ja metsätalous ovat olleet viimeisen kuukauden aikana otsikoissa lähestulkoon joka ikinen päivä ja myöskin eduskunnan päiväjärjestyksissä jotenka niistä ei yhtään sen enempää

sille annettiin se sisältö että tällä tavalla saadaan lainsäädännöt yhteneväisiksi politiikat yhteneväisiksi ja myöskin puhuttiin erittäin paljon siitä mihinkä me kuulumme jossa se kuuluminen yhdentää henkisesti meidät samaksi porukaksi

sihto on täysin oikeassa niin kuin kaikki täällä puheenvuoroja käyttäneet olette oikeassa

minä yritin äsken sivistyneesti houkutella arvoisaa valtiovarainministeriä kiinnittämään huomiota siihen mahdollisuuteen joka piilee harmaan ja mustan talouden alueella

mutta arvoisa puhemies minun ehdotukseni on että lain nimikettä muutetaan

se on vaativa tehtävä kun siitä ruvetaan rakentamaan sellaista ympäristöä että ihmisen silmä kestää sen nimittäin elämys häipyy tietyssä vaiheessa kokonaan pois elikkä kun näkee että tää on vaan vain tuottaa sadevesi syövyttää koko ajan rinteet ihan kauhean näköisiksi

huomiotani kiinnitti vaan tämä matkanjärjestäjille annettu velvollisuus

tallqvist toivon ettette loukkaannu siitä jos minä sanon millä tavalla tämmöiseen keskusteluun pitäisi varautua

seurujärvelle että parasta ehdottomasti lapille olisi se että näitä kaivoshankkeita joita potentiaalisesti siellä on toteutettaisiin peräjälkeen sikäläisillä voimavaroilla niin että sitä kaivostoimeliaisuutta kestäisi kymmeniksi ehkä sadaksi seuraavaksi vuodeksi eteenpäin

nimittäin kun nyt olen kuunnellut näitä perusteluita ja näitä tekstejä katsonut niin oikea nimike olisi elämäntapamuutoslaki

tämä on aika kova juttu mutta hyvä näin ja kuvaa oikein valaisevasti sitä minkälaiseen ajanjaksoon ihmiskunnan

se olisi tuoreen toistoa

sitten toisessa perheessä tuttu tapaus tulos olisi anna greta kyläharakka oinas panuma

minusta arvoa on sillä että kun taloudellinen tilanne on radikaalisti muuttunut huonompaan suuntaan tämäkin ratkaisu toteutetaan käytännössä velkarahalla niin että hallitus on välipuheensa pitänyt ja hoitaa tämän asian kuntoon

sen sijaan eräistä muista näkökohdista pikkuisen fiilinkejä

silloin se kertoisi siitä mitä ylipäätään näissä asioissa pitää tehdä

heinosen ottaa huomioon hän edustaa niin sanottua juppisukukuntaa ja ikäluokkaa joka suhteessa nimittäin se että aikaisemmin tehtiin fyysistä työtä joka kulutti erittäin varhaisessa vaiheessa ihmiset fyysisesti aika tavalla kurjaan kuntoon mutta edelleen päti se sama minkä ed

yleiskeskusteluun pettynyt kun siirrytään yrityskohtaiseen käsittelyyn

näinhän se meni

aiotteko arvoisa ministeri esittää meille nyt katsauksen siitä millä tavalla hallitus aikoo nyt puuttua näihin asioihin ja voisitteko vastata myöskin siihen kysymykseen milloin käännetty arvonlisäverojärjestelmä tulee koska sillä on nyt kaikkien aikojen mahdollisuus

eli siis toisin sanoen nämä ovat äärimmäisen vaativia asioita

ministeri nyt häipyy muihin tehtäviin mutta kun hän äsken puhui pohjoismaisesta linjasta niin edes sitä pohjoismaista linjaa ei ole saavutettu niin kuin se pitäisi näin vakavassa asiassa saavuttaa jossa on ihmisoikeuksista kysymys

on varmaan onnellinen koko loppuikänsä koska aina käytännössä kaikissa nykyisissä asiakirjoissa joissa on se supistettu tila on anna greta kylähar

jos sitten tämmöisen fasiliteetin siemen sen siemenestähän tässä on kysymys vain eikä mistään muusta rakennetaan tällaisena niin kuin se nyt ollaan tekemässä sehän merkitsee sitä että sitä et säätele millään tavalla

kaikkein synkin arvoisa puhemies skenaario on se että nyt yhtäkkiä näitten arvokkaitten mineraalien maailmanmarkkinahinta nousisi aivan huippuunsa ja niille tulisivat ulkomaalaiset hyödyntäjät tänne siis fyysisesti paitsi yhtiöt niin ulkomaalaiset tekijät

sihto tuoreimmiltaan juuri äsken kuvasi

arvoisa puhemies

kiinnitän kuitenkin yhteen yksityiskohtaan huomiota ja se on erikoisesti tässä karjanhoidossa tämä jaksamisen heikentyminen

arvoisa puhemies

ainut valopilkku on sveitsin kuriin laittaminen ja sen pankkisalaisuuden osittainen murtaminen joka olisi se mahdollisuus laajentaa jos poliittista tahtoa olisi olemassa

söderman tässä totesi että sitten pari vuotta siellä lopussa me olemme vähän kurjassa kunnossa riippuen siitä mitenkä me olemme itsemme joutuneet ajamaan piippuun

erikoisen tarpeelliseksi tämän asian tekee se että kun nyt on päätetty lisätä ydinvoimaa varmasti ne ajavat sen läpi jotka ovat sitä mieltä ja siinä tulee mielenkiintoinen asia

siis tässä katsannossa näyttäisi siltä kuin jollakin tavalla osaa siitä politiikasta jota olisi pitänyt harjoittaa jolla olisi pitänyt tuloksia saavuttaa ei nyt kerta kaikkiaan ole saavutettu

sehän olisi pitänyt muistaa ja siihen olisi pitänyt pystyä reagoimaan tällä vaalikaudella ihan ajat sitten

kun yksilömäärää siellä karjalaumassa on lisätty aika tavalla paljon niin kyllä siinä helposti sitten tulee jaksaminen vastaan

kun juuri yhdessä kirjassani käsittelin tätä samaa asiaa ja kävin näitä aineistoja läpi niin minä ymmärsin sen koko homman sillä tavalla että kysymys oli siitä että sadat tuhannet viljelijät menettivät oman viljelytuotantonsa ja eivät ole saaneet duunia sitten mistään muualta ja nämä suuret ylikansalliset yritykset ovat sitten puuvillaviljelystuotannot jnp

sen takia ne ovat aina siellä reunalla niin että ovat säänneltävissä ne kävijämäärät jotka siellä kulloinkin liikkuu

minä taas luen koko tämän tilanteen sellaisena että hallitus joutuu lippalakki kourassa kääntymään työmarkkinajärjestöjen puoleen ja etsimään sen uuden tulopoliittisen ratkaisun mekanismin sen kurjuuden jollakin tavalla hallintaan saamisen joka edessämme on

tällä tavalla koko tämä järjestelmä siirtyy vaan

nythän kävi sillä tavalla että nousukala puolittui simojokeen ja tornionjokeen ja ruotsin puolen jokiin ja se on paljon

silloin kun on hyvät ravitsemusolot ja ympäristöolot me vaan elämme pitempään säästymme paremmassa kunnossa ja sitten kohtalo koittaa

toivoisi että tukijärjestelmä olisi optimimäärään perustuva niin että jaksaminen olisi sitä kautta hoidettu

elikkä toisin sanoen tämäkin asia on tutkittu moneen moneen kertaan ja homma pysyy sillä tavalla hallinnassa

arvoisa puhemies

mieto käytti puheenvuoron jonka ymmärsin olevan ihan sisällöltään samanlainen elikkä että pitää päästä yhteisille vesille paljon paremmin näissä politiikoissa kuin on toistaiseksi päästy

kauppilan kanssa vähän eri mieltä siitä mikä se tulevaisuus itse elintarviketuotannon kannalta on

tästä kurimuksesta ei selvitä millään muulla kuin sillä että siirrytään merellä tapahtuvan ammattikalastuksen osalta kiintiöjärjestelmään ja pyyntilisensseihin

minä olen menettänyt luottamukseni näissä asioissa ihan kokonaan suomalainen yhteiskunta on vaikka mitä

lauri oinonen tuolta takaani häipyi pois mutta olisin nyt hänelle kuitenkin muistuttanut että kun hän ajattelee sillä tavalla kuin hän ajattelee niin nykyisin on olemassa sellaiset laitteet jotka leikkaavat sähkölämmityksen pois päältä silloin kun tämä kulutushuippu on

tuoneet niille alueille

sitten vielä yksi asia ja se on setelirahoitus

heille varmaan hyvä homma mutta ne paikalliset pienviljelijät menettivät elantonsa siinä ja kaiken

vesilainsäädännön osalta ylistin sitä että oli yksimielisyys saavutettu

kyllä nyt pikkuisen aina hätkähdän tätä ajattelutapaa jota edustaja karvo edustaa

tällä on mitä suurin käytännön merkitys

mitä muuta kaikki tämä mistä nyt keskustellaan on muuta kuin alhaisilla koroilla luotua setelirahoitusta jonka huipentuma on että ekp ottaa suoraan vastaan näitten rupukunnossa olevien valtioiden joukkovelkakirjalainoja sisu vuoro ottaa niitä vastaan kelpoisina asiakirjoina

tämä yhdysvaltain tilannehan on aivan järkyttävä suorastaan

totesin vain aloitteen tekijälle että emme elä sitä aikaa

nyt kun näitä muutoksia tehdään niin kuntien taloudethan tässä koville joutuvat

silloin asia on hallinnassa se on kaikki tiedossa ja siinä näytetään myöskin muulle euroopan unionille mallia erikoisesti itämeren eteläisille rantavaltioille että nämä asiat voivat olla myöskin hallinnassa ja rehellisellä pohjalla

arvoisa puhemies

mutta se toisaalta merkitsee sitä että suhteellisesti ne valtiot joilla asiat ovat suhtkoht kunnossa niin kuin suomi tulevat kun oikealla tavalla tämän tilanteen ottavat omassa politiikassaan huomioon pärjäämään

tämän mietinnön käsittelyssä totean että se nyt on ihan yks hailee oletteko olleet yksimielisiä taikka kaksimielisiä vai kolmimielisiä

tässä tapauksessa suomi antaa käytännöllisesti katsoen ylikansalliselle yhtiölle ilmaiseksi suomen malmivarat sitten se hövelisti vielä rakentaa sinne tiet tekee voimajohtolinjat

silloin elettiin aivan totaalisesti toisenlaista aikaa mutta kyllä se aika varmaan on nyt jolloinka liberalismi voi hyväksyä ihan mukisematta

minusta tässä keskustelussa on ollut varsin erinomaista ja mainiota se että on nähty tämä tämmöinen alueellinen ratkaisu joka voisi olla suorastaan sellainen joka tuottajakuntaa yhdistää ja laittaa miettimään mitenkä porukalla näitä hommia hoidettaisiin niin että on jokin yhteinen asia jota puolustetaan samalla kun sitten on sellaisia asioita jotka eivät yhdistäkään

elikkä toisin sanoen kysymys on kuntavaltio potin jaosta ja siitä millä tavalla nämä asiat pystytään hoitamaan

niin että sillä tavalla säästyy tavallaan se sähkö kokonaisuudessaan eikä tällaisia lauhdehuippujen ajoja

nimittäin kun rupeaa miettimään sitä että tämä koko maailma on jakautunut aivan jakomielisesti kahteen todellisuuteen

ja sitten kun parhaimmassa tapauksessa se firma tekee konkan taikka muuten lähtee pois niin ne kaikki jäävät sinne eikä mitään hyötyä ole tullut

nimittäin niin kuin äskeisessä vastauspuheenvuorossani totesin tällä hetkellä nämä rahan arvottamiset euro suhteessa yhdysvaltain dollariin ovat niin päin että se suosii tätä euroalueen vientipuolta

sillä hetkellä kun tämän bioenergiapaketin toteutuksen ensimmäinen testihetki on uraani on niin arvokasta tavaraa että seuraava buumi jää tulematta tänne suomeen näin veikkaan

arvoisa puhemies

siis toisin sanoen minusta politiikan pitäisi vihdoinkin tulla politiikkaan ja tässä on juuri sellainen asia jossa integraation pitäisi vaikuttaa

se energiakriisi syntyy siitä että hinta vaihtelee ja on nyt vaihteleva valtavan laajoissa rajoissa siis moninkertaisissa rajoissa ja siihen pitää niin kun rakenteellisesti sopeutua

tuirelle panoa varten esitellään päiväksi

sen ensimmäinen käsittely

federal reserve yhdysvallat on se malli jossa sitä on sovellettu koko tämän finanssikriisin ajan ja toinen on kiinan keskuspankki joka valuuttavarannoilla pelaa samalla tavalla

aivan lyhyesti käytän tilaisuutta jälleen kerran puhuakseni harmaasta taloudesta muutaman sanan

ensimmäisen käsittää tarvita

puhemiesneuvosto ehdottaaitten hinta pannaan pöydälle cosmos toinen neljättä yhdeksäs pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksyttyä ja samoin pelle ryhmän asiat tar kastumista on asiakkaan ja kahdeskymmeneskolmas

arvoisa puhemies

etusijajärjestys pitää määrää vähentää tietenkin pitää uudelleenkäyttöön ohjata ja järjestää sitä tietenkin sitten pitää kierrätys järjestää tietenkin sitten nähdään se että kyllä nyt voisi polttaakin jotakin ja sitten siunata lopuksi penkkaan jos sinne jotakin sattui jäämään

kun hallitusneuvotteluissa kohdattiin lähes neljä vuotta sitten niin siellä lounais suomi oli aivan erikoisesti esillä ja siellä oli biokaasuratkaisut

heinonen ei ole oikein sisäistänyt julkisen palvelun tehtävää ja sitä millä tavalla julkisen palvelun tehtävän pitää olla siinä määrin kaikkia kansalaisryhmiä palvelevaa että he seuraavat että he ovat meidän yhytettävissämme

elikkä se kaikkien aikojen tilaisuus kun se teollisuus nyt on olemassa on käytettävissä ja se on sitä parasta velanlyhennysohjelmaa

tämä tarkoittaa sitä että jotta tähän ylipäätään päästään niin meidän täytyy kehittää aivan uusi suhtautuminen maaseutuun

se on erinomaisen tärkeä asia liittyen itäkauppaan aivan erikoisesti ja on suuri periaatteellinen ja käytännöllinenkin edistysaskel

arvoisa puhemies

kysymyshän on välikysymyksestä ja tietysti ratkaisevaa on se mitä välikysyjät ovat ylös merkinneet

nyt on nähty mitenkä hankalaa tämän biokaasusopimuksen käytännön realisointi on

toivoisi että vielä ei toteutuisi sitten se että mennään setelirahoituksessa pitemmälle kuin nyt on jo menty ekpn toimesta

arvoisa puhemies

tämän kanssahan on täysin sopusoinnussa uudestaan komission puheenjohtajaksi valitun jose manuel barroson kanta asiaan että pitää kansallisesti olla mahdollisuus ratkaista se onko gemotuotantoa vaiko eikö

kahteen kertaan tästä asiasta on jo keskusteltu tietysti silloin lähetekeskustelun aikana mutta erikoisesti keskusteltiin hansel oystä myöskin hankintalakiuudistuksen selonteon käsittelyn yhteydessä

se merkitsee ilman muuta ja väistämättä maallemuuttoa ja se merkitsee sitä että niitten toimijoitten pitää olla siellä maaseudulla

ei onnistu mikään

huhtikuuta kello neljätoista dr

mauri pekkarinen on ollut kyllä liipaisimen tähtäimessä koko ajan noin henkisellä puolella mutta ei ei millään

kysymyshän on eduskunnan välineestä eduskunnan ja sen enemmistön tukea nauttivan hallituksen kanavasta

mutta sitten kun käännetään näitä sivuja vähän eteenpäin niin sitten onkin tämmöinen masking factor elikkä ylivertainen rajoittava tekijä olemassa ja se on se että nämä kunnalliset energiayhtiöt että takapiruina toimitaan siellä jätepuolella aivan kokonaan toisella tavalla

miksi näin

onko kysymys ympäristökuormituksen vähentämisestä vai vesistöihin menevän kuormituksen vähenemisestä

totean vaan että kovasti pitää vielä skarpata näitä asioita hanselissa niin että voidaan olla luottavaisin mielin koska tässähän on semmoinen pelko olemassa että täällä on kohta tavarantoimittajia ehkä yksi tai

siksi että koko järjestelmä jolla lähdetään liikkeelle on luotu perustuvaksi fossiilisen energian käyttöön elikkä toisin sanoen juuri sen jonka hinta on nyt nousemassa räjähdysmäisesti

nyt sitten poistokalastus tietysti osittain korvaa sen mitä tässä on jos siitä oikealla tavalla luodaan rakenne

on paljon sellaisia alueita esimerkiksi juuri kainuu jossa varmasti ei todellakaan menetetä yhtään mitään

tässä katsannossa meidän on syytä palauttaa ihan arkipäivän tasolla mieleen se minkälaisen historian suomalainen maatalous on kokenut

ensimmäinen pointti tässä välikysymyksessä oli se että pitää

tähän on luotava järjestelmä siis toimijat järjestelmä ja systematiikka silloin ovat asiat kohdallansa

se on tärkeää

mikä siellä nyt voisi olla semmoinen lajike niin tämä tärkkipottu mutta se on vähän liian kaukana sekin sellaisesta tuotantolajista mihinkä se tärkki vietäisiin

arvoisa puhemies

minä ihmettelin ihan täsmälleen samaa asiaa ja tuossa ed

ei ne pitäisikö tässä säätää lailla vai asetuksella ja sitten samaan hengenvetoon siinä vaaditaan että pitää ruotsin mallia ruotsin käytäntöä noudattaa